nyt kuitenkin on näyttänyt siltä että monien suojelualueiden suojelumääräykset ovat tiukentuneet koko ajan ja ne ovat tulleet vaikuttamaan erittäin moneen asiaan

pienemmistä taajamista on keskitetty eli suoraan siirretty suuriin taajamiin ja ennen kaikkea pääkaupunkiseudulle

sitten ahman osalta kannanhoitosuunnitelmaa ei ole vieläkään tehty

tärkeää on se että jatkossakin se on valtioneuvosto joka määrittää mitkä alueet kuuluvat siihen natura verkostoon ja että ympäristöministeriöllä ei saisi olla jatkossakaan kovin paljon oikeuksia määritellä mitkä alueet siihen tulevat ja muutenkaan mitkä ovat tarkasti ne suojeluasiat siinä kuviossa

siirtäminen on tapahtunut palasina mutta nämä palaset tulisi nähdä jo kokonaisuutena ja miettiä ovatko kaikki toimintojen siirtämiset olleet todellisuudessa järkeviä vai tulisiko nyt tarkastella tätä hallinnon keskittämistä uudelleen avata tämä käsite hallinto kokonaishallinto ja katsoa olisiko joitain hallinnon palasia edullisempi ja toimivampi toteuttaa muualla kuin suurissa taajamissa

totta vie kyllä ne määrärahat ja resurssit pitää löytyä että saadaan poistettua semmoinen petovahinko joka on kaikkein suurin ongelma petopuolella sitten heillä ei ole määrärahoja tehdä tätä kannanhoitosuunnitelmaa kuntoon

kolmanneksi karhun dna tutkimus pitäisi saada nytten liikkeelle että poronhoitoalueella otettaisiin karhujen ulosteista näytteitä

kuten viime viikolla oli jo laajasti puhetta niin tämä kyseinen esityshän tulee kokonaisuudessaan purkamaan hyvin paljon byrokratiaa mikä on hallitusohjelman mukainen tavoite

tämä paksu esitys on sen verran laaja että en ainakaan henkilökohtaisesti vielä ehtinyt sitä sanasta sanaan lukemaan joten saatan sanoa joitakin asioita epävarmastikin

ympäristöministeriö on tässä erittäin tiukassa tärkeässä roolissa ja me ympäristövaliokunnassa varmasti tulemme nyt sitten aukaisemaan tätä kyseistä lakiesitystä paljon enemmän mitä kaikkea tämä laki tulee sitten tarkoittamaan

täällä etelämpänä pystytään pentueiden perusteella tassu järjestelmään merkitsemään paljonko niitä karhuja on

mutta niin kuin tänään salissa on tullut esille asia on erittäin tärkeä ajankohtainen ja sinänsä hallituksen esitys on hyvä mutta muutamia asioita on tässä mietitty

sitten edustaja myller esitti huolensa siitä että tuleepi ja nytkin edellyttää minne nyt kun elyille annetaan valitusoikeus katuasiat tulevat tulevatko ne maakuntahallinnolle

mutta esimerkiksi meidän alueella itäisessä lapissa sanotaan että karhujen määrä on jopa vähentynyt mutta kaikki paikalliset tietävät sen että karhujen määrä ei ole koskaan ollut niin korkea kuin se tällä hetkellä on

minulle itselleni tässä lukujen selvittelyvaiheessa jäi kyllä hyvin paljon epäselväksi kuinka paljon tämä tulee nyt sitten tiukentamaan tätä natura verkoston käyttöä ja toteutusta ja tuleeko tähän joitakin uusia alueita nyt sitten

elikkä tänään salissa on jo käyty monta kertaa keskustelua siitä mitä tämä tulee tarkoittamaan haja asutusalueille tai yleensäkin alueitten suomelle elikkä miten tämä tulee eriarvoistamaan muita alueita verrattuna näihin kaupunkiseutuihin

jos niitä säästöjä halutaan saada aikaiseksi niin nyt pitäisi ottaa valtion kaikki hallinnonalat esille ottaa esille ne kymmenettuhannet työpaikat mitkä ovat esimerkiksi tänne pääkaupunkiseudulle keskittyneet tänne rakennuksiin jotka ovat kalliita

huomattavaa on se että tällä hetkellä maakuntahallintouudistusta mietittäessä ja rakennettaessa tämän y sektorin osalta on käyty keskustelua kuinka laajasti niistä toiminnoista siirtyy sitten kuitenkin valtionhallinnon hoidettavaksi

ruotsissa on tehty dna tutkimus elikkä karhujen ulosteita ja dna näytteitä ottamalla tutkimus ja saatu selville paljonko niitä karhuja on

minkä verran tässä tullaan mahdollisesti tekemään yli investointeja sitä ei todellakaan tiedetä ja se mistä minun mielestäni tänään ei ole keskusteltu vielä kovin paljon on se mitä on tämä epävarmuus

täällä työvoima ei ole välttämättä niin koulutettua eikä ole niin pysyvää eikä heidän motivaatio ole tehdä sitä yhtä työtä niin pitkään kuin monessa muussa syrjäisemmässä paikassa on

natura verkostoasiaan kiinnitän sen takia nyt erityisesti huomiota koska paikallisten ihmisten oikeudet metsästykseen ja luonnontuotteiden käyttämiseen jokamiehenoikeudet ja kaikki nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja niitä ei kestä mennä rajoittamaan enää enempää ja koska suomen tulevaisuus on ennen kaikkea luonnossa ja luonnon monimuotoisessa käyttämisessä

niin kuin sanoin tämä kirja tuntuu aika paksulta ja mitä tänään on keskusteltu niin kyllä silti ainakin minulle on jäänyt todella epävarmuus siitä mitä tämä oikeastaan tarkoittaa

tällä kuviolla pysymme yhä hallituksen esityksen mukana eli meidän mielestämme se on hyvä

mihin todellisuudessa tarvitaan näitä maakaapeleita missä saa jatkossakin olla sitten tavalliset langat tuolla tolpissa ja miten tullaan milläkin alueella hoitamaan

taas minä otan ruotsista esimerkin siellä käytetään helikopteria apuna siihen että poistetaan ahmoja karhuja ainakin näitä eläimiä helikopterista

on metsät energia maisema asiat matkailuasiat kaivostuotanto porotalous ja metsästys ja kaikki nämä naiset porotalous tietenkin metsästys huomiota asiat

näitä ei tule enää entisestään rajoittaa enempää ja meidän tulee pitää huoli siitä että suomi pystyy kehittymään jatkossakin ja että me voimme harjoittaa meille sopivia elinkeinoja ympäristöystävällisesti ja kehittää meidän luontomme käyttöä

tässä on nyt kuultu useita hyviä puheenvuoroja missä on korostettu tämän demokratian merkitystä ja parlamentaarisuuden merkitystä jotka molemmat ovat tässä yleisradion toiminnassa erittäin tärkeitä asioita

meidän pitää alkaa oikealla lailla miettimään sitä että joko rautatiet maantiet ja kyllähän meillä lähtökohta on että kaikilla suomalaisilla on yhtäläiset oikeudet kulkea eikä sitä aleta ehdollistamaan kuka ne tiet maksaa siellä kauempana vaan kyllä se yhteiskunta maksaa ne

itse lappilaisena toimijana olen saanut kokea moneen kertaan sen että jos ei ylen toimintaa laajemminkin ole olemassa niin lapista ja varsinkin syrjäseuduilta ei saataisi tietoja tulemaan julkisuuteen

sähkön tuottaminen kulutus käyttäminen kaikki ovat tietysti markkinatalouspuolen asioita mutta jos haja asutusalueille tulee kovin suuret lisäkustannukset niin onko se enää tässä yhteiskunnassa oikein koska siinä vaiheessa kun nämä liittymät on tehty tuonne haja asutusalueille ei ole ajateltu että siihen tulee kovin suuria kustannuksia siihen päälle

yle on ainoa joka todellisuudessa pystyy tällä hetkellä tuottamaan tietoa ja tiedollisia palveluja myös semmoisilta alueilta missä ei kaupallisella tavalla asioita pysty hoitamaan

nyt näyttää siltä että ne tulevat olemaan vähintään samat kuin edellisenä vuonna eli lisämäärärahoista tullaan vuoden päästä tässä salissa taas puhumaan samalla tavalla

esimerkiksi saamenkielinen julkisuus saamenkielinen radiotoiminta ei onnistuisi todellakaan ilman ylen toimintaa jota tarvitaan siinä että me jatkossakin voisimme näitä vähemmistökieliä joita jatkossa tulee suomessa olemaan yhä enemmän niitäkin tuoda esille tässä yleisessä tiedonvälityksessä

tällä hetkellä sanotaan niin että eihän se jätevesiasia ole semmoinen pakko mutta siinä ovat konsultit ottaneet ison vallan kuvioissa ovat paljon kulkeneet maakunnissa eri puolilla ja sanoneet että teidän on pakko liittyä ja nyt sitten on nämä kaapelointiasiat

keskustelu päättyi

onko meidän valtiolla oikeasti varaa siihen että maksetaan semmoisia vahinkoja jotka olisi voitu estää koska rahan lisäksi porotaloudessa kyse on perinteisen pohjoisen elinkeinon tulevaisuudesta

vaikka sinänsä tämä onkin verkkoyhtiön asia että kaikkialla olisi tasavertaiset maksut niin missä vaiheessa tulee esille mahdollisesti se tullaanko verkkoyhtiöitä jakamaan pienentämään ja se missä vaiheessa mietimme sen mikä on sen maaseudulla haja asutusalueella olevan ihmisen oikeus mikä on taas pakko kustannuspuolella

nuoret eivät uskalla jatkaa ja elinkeinonharjoittajat kokevat olevansa todella pahassa ahdingossa vain sen takia että ei laiteta rahaa vahinkojen estämiseen

katsomme mitä tästä tulee

arvon puhemies

arvostan ja kunnioitan pidän todella tärkeänä näitä saamelaisasioita

arvoisa puhemies

saamelaisuutta arvostan siis todella paljon ja haluaisin ylpeänä viedä asioita eteenpäin ihan niin kuin kaikki me lapin kansanedustajat olemme sitä mieltä että me olemme valmiita tekemään paljon tämän meidän yhteisen asiamme eteenpäinviemiseksi

edustaja haapanen esitti puoluettamme keskustaa kohtaan aikamoisia väitteitä ensinnäkin sen että keskusta ei välittäisi luonnon monimuotoisuudesta eikä tekisi sen eteen töitä väheksyisi tätä asiaa

uskon että tässä salissa normaalisti täällä olevista olisi monta muutakin henkilöä jotka olisivat allekirjoittaneet tämän lakialoitteen ja ovat tästä asiasta aivan samaa mieltä

mutta nyt pitää kuitenkin muistaa se että liian moni tällä hetkelläkin häpeää omia juuriaan tämän riidan leiman vuoksi

olen useamman edustajan kanssa keskustellut siitä mikä tämä nuorten rikoksentekijöitten tilanne on tällä hetkellä

maailma kehittyy koko ajan

meistä keskustalaisista hyvin moni on maaseudun ihmisiä maatalouden harjoittajia ja me kaikki tiedämme sen että luonto on meille kaikki kaikessa

elikkä ehdottomasti kannatan tätä tehtyä lakialoitetta ja toivon että tämä on omalta osaltaan ihan niin kuin tässä äskenkin tuli esille vaikuttamassa siihen että nuoriin kohdistuvat rangaistukset olisivat tiukempia tai enemmän semmoisia täsmähommia että nuoret tai ensikertalaiset todellakin ymmärtäisivät ensi kertaa enemmän tai

jos henkilö kokee olevansa saamelainen sekä omaa saamelaisen suku ja kulttuuritaustan tulee hänelle antaa mahdollisuus kuulua vaaliluetteloon ja päätös sitten siitä kuulumisesta tehtäisiin esimerkiksi norjan mallin mukaisesti

sen takia on vain pakko ottaa tämä asia niin moneen kertaan esille että olin niin häkeltynyt että korvauksia tullaan leikkaamaan koska tässä jo talvella oli seuraava päätös tehty

on hyvin paljon erinäköisiä perinnebiotooppi luonnon monimuotoisuusasioita joiden eteen teemme todella paljon töitä

etenkin rajaseudulla valtakunnan rajat ylittävän yhteistyön kautta voitaisiin hallinnoida esimerkiksi ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien palvelujen järjestämistä

kehottaisin teitä edustaja haapanen tutustumaan pikkuisen enemmän puolueemme ohjelmaan ja toimintoihin

lisätalousarvioesitys on petovahinkojen osalta selkeästi ristiriidassa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan joulukuussa valmistuneen budjettimietinnön kanssa

että kyse on oikeasti rikoksesta

etenkin harvaan asutuilla alueilla rajaseudun alueilla leveämmät hartiat palveluiden järjestämisvastuussa voisivat merkitä myös kansainvälistä yhteistyötä

saamelaisilla muutostarve on todellinen mutta erityisesti saamelaismääritelmän vuoksi lakiesitys tulisi palauttaa ulkopuolisen asiantuntijaryhmän valmisteltavaksi

samalla haluan muistuttaa siitä että vaikka nyt puhutaan lähinnä eun sisärajoilla tapahtuvasta yhteistyöstä niin emme saa unohtaa lähialueyhteistyötä suuren itäisen naapurimme kanssa

itse pelimme ja päälle

peskää

meidän on otettava oikealla lailla sitä härkää sarvista nyt on muuten erotusten aika joten porohärkää kunnolla sarvista kiinni ja ratkaistava tämä ongelma

jo tein toimenpidealoitteen tästä että nuorten pitäisi tutustua vankilaan olisi kahden viikon tutustuminen vankilaan ettei olisi pelkkä ehdollinen rangaistus

yleiskeskustelu päättyi

esitin tästä asiasta kysymyksen kyselytunnilla pari kolme viikkoa takaperin ja se herätti hyvin paljon kysymyksiä

minä olen monta kertaa käynyt katsomassa näkemässä mitä se on mitä ovat saaneet ahmat aikaiseksi tämä petoeläin turkiseläin jota on aikaisemmin metsästetty oikealla tavalla

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

valtiovarainministeriö kautta hallitus on kuitenkin nyt syystä tai toisesta ohittanut valtiovarainvaliokunnan yksimielisen tahdon esittäessään että petovahinkoja ei makseta täysimääräisesti

vai ojennusleiriinkö kansanedustaja eeva maria maijala nuoret haluaa kun esitti eduskunnan kyselytunnilla nuorten ehdollisen tuomion alkuun lyhyttä vankilajaksoa jotta nuoret eivät kokisi päässeen oikeussalista ilman tuomiota

joku sovittelija joku vastaava henkilö joka katsoo ja tutkii ulkopuolisena sen mikä tässä on oikeasti se ongelma

se tappaa vioittaa vahingoittaa eläimiä

tällaisen eduskunnan selkeän tahdonilmaisun ohittamiseen lieneekin nytten todella syytä puuttua ja toivon että tähän asiaan tulisi vielä korjausta ja vieläkin se toivomus on että jatkossa näitä asioita ei tarvitse käydä läpi vaan määrärahat päätettäisiin maksaa täysimääräisinä ja vahinkojen estämiseen määrättäisiin suuremmat määrärahat

jonkinlaista työkokeilua siis mutta se olisi varsinkin ongelmanuorille laitostumisen siemenen kylvämistä ja toisi valmiutta uusiin rikoksiin

tästä asiasta voisimme keskustella varmasti vaikka kuinka pitkän aikaa mutta tämänkin lain käsittelyssä tänään olemme kaikki keskustalaiset tuoneet esiin sitä että luontoasiat ovat meille erittäin merkittäviä haluamme tehdä töitä niiden eteen mutta olennaista on se että haluamme myös elää suomessa kotimaassa

kaksi

jos on epäilystä että kunnissa ei ole tarpeeksi osaamista jonkun asian hoitamiseksi niin jo tänä päivänä varsinkin pienet kunnat harjoittavat kuntienvälistä yhteistyötä

onhan tämäkin näkökulma asiaan mutta ilman muuta jotakin tässä tilanteessa olisi tehtävä jotta saisimme muutosta aikaiseksi tälle tilanteelle